laissa ehdotetaan säädettäväksi erityisestä turvallisuusalan elinkeinoluvasta

tulevaisuudessa elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa samalla luvalla sekä vartioimisliike järjestyksenvalvoja että turvasuojaustoimintaa tai vain osaa näistä toiminnoista

julkisuuteen on tullut tapauksia kuvin ja sanoin miten häkkieläimet toisinaan ovat olleet hoitoa vailla ja elinolosuhteet eivät täyttäisi hyväksyttäviä vaatimuksia

selvitysmies roope uusitalon raportti opintotuen uudistuksesta on hyvin perusteellinen selvitys jonka yhteydessä on kuultu lukuisia asiantuntijoita

yhteiskunnan tila ja turvallisuusalan kehittymistarpeet liittyvät toisiinsa

maailmalla turvallisuusala laajasti ottaen on yksi nopeimmin kehittyvistä aloista

suomessakin alan näkymät ovat lupaavat

meillä tarvitaan osaavia ja tekeviä ihmisiä

potentiaalisimpia turvallisuusalan liiketoiminta alueita ovat vttn tutkimuksen mukaan varmenteet ympäristön turvallisuusratkaisut kameravalvontajärjestelmät sekä sähköturvallisuuden uudet innovaatiot

lähtökohtaisesti tarhatun eläimen turkis on aina epäeettinen tuotettiin se missä tahansa

jos tällaisten turkisten maahantuonti myynti ja käyttö on sallittua on myös turkistarhaus näin ollen välillisesti hyväksyttyä jossain päin maailmaa

on silti todettava että meillä on kansainvälisesti verrattuna hyvä ja toimiva varhaiskasvatus sekä perusopetus

kansainvälisesti vertailtuna suomessa ei ole yhtä paljon varkauksia hävikkejä ja ryöstöjä kuin muualla mikä on yksi turvallisuusalan markkinoiden kehitykseen vaikuttava tekijä

ihan pienestä pitäen meillä huolehditaan että kaikki saavat päivähoitoa jotta vanhemmat voisivat käydä töissä tai vaikkapa opiskella

on siis tekopyhää kieltää sen ammatin harjoittaminen maassamme etenkin kun suomessa valvontakoneisto ja vähän naapurikateuskin pitävät huolen siitä että meillä valvonta on taatusti paremmalla pohjalla kuin jossain kiinassa tai aasiassa

kuitenkin rikollisuuden määrän voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa

esimerkiksi poliisin tietoon tulleiden pahoinpitelyrikosten sekä laittomien uhkausten kokonaismäärä on ollut pitkään kasvussa ja myös yksityisellä turvallisuusalalla kohdattu väkivalta näyttää lisääntyneen

keskeinen kysymys onkin kuinka paljon yhteiskunta sietää eriarvoistumista ja sitä että jotkut saavat rahalla enemmän

valmistumisikä kansainvälisestikin vertailtuna on melko korkea jolloin työelämäkin saattaa jäädä lyhyemmäksi kuin muualla maailmassa

vaikka pyrkisimme kuinka turvaamaan olojamme olemme joka tapauksessa maailmanta louden isojen suuntausten vaikutusten alaisia

eläinkunnan hyödyntäminen on ihmisen lajityypillinen ominaisuus

arvoisa puhemies

kuten opposition välikysymyksessä todetaan on tietysti hienoa että meillä duunarin lapsesta voi tulla tohtori

onko se kuitenkaan hienoa jos lapsesta tulee työtön tohtori vuosien opiskelun jälkeen

vajaan kymmenen vuoden aikana korkeakoulutettujen työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut ja suunta ei ole paranemaan päin

akateemista viisautta tarvitaan totta kai mutta duunarin lapsi on yhtä arvokas duunarina

suomen haaste on löytää nopeasti korvaavaa työtä

pelkkä opiskelijan kannustaminen nopeampaan valmistumiseen ei auta vaan oppilaitosten pitäisi myös pyrkiä tekemään opiskelijoille niin tiivis opinto ohjelma kuin mahdollista jotta opiskelijalla olisi edes teoreettinen mahdollisuus suoriutua opinnoistaan oman halunsa ja elämäntilanteensa mukaan

jos otamme kopin ja rakennamme turvallisuusalasta kasvu alan miljardien markkinat ovat meitä lähellä

arvoisa puhemies

tähän liittyy tulevaisuudenusko luottamus että me olemme voittajia meillä on työtä ja meistä pidetään huolta

nuoret on saatava nopeasti työuran alkuun

tarvitaan edelleen vartijoita ja monenlaista valvontaa

seinät eivät ole tärkeintä vaan monimuotoiset tutkintomahdollisuudet niin työelämälähtöisiä ammatillisia kuin tieteellisiäkin tutkintoja

emme luota toisiimme

eli yliopistolla olisi yksi kaiken tutkintokoulutuksen yhdistävä koulutusrakenne ja oikeus myöntää yliopisto ja ammattikorkeakoulututkintoja

aivan lopuksi

meillä on käsittelyssä hieman samansuuntainen eli turvapaikkaa hakeneen vapaaehtoinen paluu mutta siinä yhteydessä on tullut esiin että henkilöitä jotka eivät lähde täältä tavalla tai toisella ei voida pakollakaan laittaa vaikka kyllä on sitten se pakkotäytäntöönpano

tämän suuntainen kehitys on toivottua ja tuo mukanaan monipuoliset opintomahdollisuudet myös sinne maan harvaan asuttuun joukkoon

arvoisa puhemies

me olemme valiokunnassa joutuneet toteamaan että tänne jää sitten niin sanottuja paperittomia ihmisiä ja olemme myös kirjanneet ja tiedostaneet että tämähän tuo sitten ongelmia niille kunnille mihinkä tulee näitä paperittomia ihmisiä että pitäähän heille antaa suomen sosiaaliturva ja terveydenhuolto

sen toteuttamalla saisi yli tuhat henkilöä töitä vuodeksi

tällä hallituskaudella suurin vaikutus on varmaankin ollut venäjä pakotteilla mutta kriisiin ajautuminen on tapahtunut pitkällä aikavälillä

voisiko ministeri vastata mitä tässä olisi viisainta tehdä kun on vapaaehtoinen paluu mutta on henkilöitä jotka eivät halua mennä ja he jäävät tänne tavallansa ei mihinkään kirjoille

energiapakettimme sisältää myös voimakkaasti työllistävää vaikutusta

vaasan yliopistossa tehdyn väitöskirjan mukaan suomi voisi olla energiassa pitkälti omavarainen kun hyödyntäisimme metsämme ja turpeemme tehokkaasti

kustannukset ovat euroopan kalleimpien joukossa ja erilaiset ympäristövelvoitteet ja verot tulevat maatalouselinkeinoille kalliiksi

pitää muistaa että jokainen kotimaassa valmistettu bioöljytonni tai biohiilitonni parantaa vaihtotasettamme ja luo työtä tuhansille

keskittämisen huumassa on unohdettu että elinvoimaisen maaseudun ja yrittämisen ylläpitämiseen tarvitaan maataloustukien lisäksi lähipalveluja ja kunnossa olevat liikenneyhteydet

kehitys on seurausta useiden vuosien ajalta valtion ja eun harjoittamasta tilakokojen kasvattamiseen tähtäävästä väärästä maaseutupolitiikasta

meillä ei ole muka varaa pitää huolta kansallisomaisuudestamme ja vielä vähemmän ihmisistämme mutta meillä on varaa löysäillä eu politiikassa

maataloustuotannon säilyminen takaa muidenkin elintarvikesektorin työpaikkojen säilymisen

suomen maaseudulla on edelleen tulevaisuus meidän on vain pidettävä huoli sen toimintaedellytyksistä

arvoisa puhemies

maatalouden tukemisella on kauaskantoiset vaikutukset

siksi sanomme ei gmolle ei myöskään tuontina

ilman tukia menetettäisiin työpaikkoja elintarviketeollisuudelta sekä monelta muulta välilliseltä sektorilta ja ruoka tuotaisiin entistä enemmän maailmalta

täällä on puhuttu näistä huostaanotoista että on toivottavaa että se olisi vihoviimeinen asia ja että saataisiin sitä perhetyötä niin lapsille kuin vanhuspalveluunkin

elintarvike omaan varhain eli omaa elintarvikeomavaraisuuden turvaamisen lisäksi on panostettava valkuaisrehu ja energiaomavaraisuuden lisäämiseen sekä luomutuotteiden kysyntään vastaamiseen

siinä mielessä on hyvä ja kun ajatellaan lasta että lasten ensimmäisestä ikävuodesta syntyy pohja hyvälle kasvulle ja on erittäin tärkeätä että jos vanhemmilla on vaikeuksia tätä tukea annettaisiin ennalta ehkäisevästi koko perheelle niin että he pääsisivät elämänsä alkuun

on viisautta auttaa ajoissa ettei tarvitse sammuttaa tulipaloja mitä nykyinen hoitokulttuurimme on pitkälti

sitten kun täällä on myös puhuttu tästä laitospalvelusta niin niin kuin monet täällä ovat sanoneet yksi semmoinen kannatettava vaihtoehto on tämä omaishoitaja omaishoito

poliittisten päätösten on oltava ennakoitavia ja niiden on mahdollistettava yritystalouden suunnitelmallinen kehittäminen ja mahdolliset sukupolvenvaihdokset

arvoisa puhemies

kuntien valtionosuusleikkaukset koskettavat kaikkein kipeimmin haja asutusalueiden kuntia joissa verotulojen vuosittainen kasvu on olematonta ja jopa usein miinusmerkkistä

tuottajan osuus ruuan hinnasta on riittämätön ja viljelijän on kuitenkin maksettava lainansa ja laskunsa ajallaan

sitä vastoin pääministerin lausunnot joiden mukaan koko suomen asuttuna pitäminen tuntuu vanhahtavalta ovat mietityttäneet että onko tämä todella kokoomuksen linja

hallitusohjelmaan on kirjattu linjaukset maatalouden kannattavuuden parantamiseksi muun muassa tukijärjestelmiä yksinkertaistamalla

täällä on jo moneen kertaan sanottu että edelleenkin tämä vastuu tästä järjestämisestä säilyy kunnalla ja valtakunnallinen ohjaus thlllä eli terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella

ne ovat oikean suuntaiset mutta eivät nyt pelkästään riitä kun eun ja venäjän keskinäiset pakotteet ja eun maatalousuudistus ovat sotkeneet markkinoita

esitykset kilometrikorvausten leikkauksista ovat suora tulonsiirto haja asutusalueilta kehä kolmosen sisäpuolelle missä julkinen liikenne huomattavasti paremmin voi huolehtia myös työmatkaliikenteestä

sinne meidän pitää nyt pyrkiä voimakkaasti vaikuttamaan

edellä mainitut säännökset mahdollistaisivat sijaisuuksien suuntaamisen nuorisotakuun kohderyhmille ja toisaalta ikääntyville työntekijöille

tämän lisäksi julkiset ruokahankinnat tulisi kilpailuttaa samoilla ehdoilla kuin mitä suomalaisilta elintarvikkeilta vaaditaan

miljardiluokan investointitarpeita ei moniin vuosiin pystytä korjaamaan vaikka jossain vaiheessa maahan saataisiin koko maan asuttamisen kannalta myönteisempi hallitus

arvoisa puhemies

on välttämätöntä pitää maaseutu elävänä ja on turvattava maataloustuottajien toimintaedellytykset sillä maaseudulla kasvaa kotimainen puhdas lähiruoka

sitten myös tästä ennaltaehkäisystä

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että ehdotettu tiukennus saattaa vaikeuttaa sopivien edellytykset täyttävien sijaisten löytymistä erityisesti niillä aloilla joilla tehtävissä vaaditaan erityistä osaamista ja joilla työttömyys on vähäistä

aina on kysyttävä että miksi jeppe juo ja tietysti jokaisen meidän pitäisi näyttää esimerkkiä

suomessakin on yleensä semmoinen tapa kun on jos jonkinlaisia kissanristiäisiä että siellä pitää olla ensinnä alkusnapsit ja sitten muu alkoholi

sen sijaan yleisen liikenteen sujumisen ja tieturval lisuuden kannalta tärkeät ysitien ja kolmostien korjaukset siirtyvät hamaan tulevaisuuteen